tässä ei tarvitse olla huippukääntäjiä niin kuin meillä kouluissa on kielitaitoa aikoinaan ainakin opetettu

pulliainen totesi että tässä lakiesityksessä ei ole ekologisesti järkeä

tämä mihin ed

pertti virtanen täällä viittasi että ruotsalaiset pohjoismaalaiset ovat etulyönnissä tullessaan suomeen verrattuna muihin on vaan elämää eikä kysymys ole siitä ovatko virolaiset helpommin oppimassa suomen kielen kuin venäläiset tai jostain muualta tulevat vaan kysymys on siitä että jos on tuo avu olemassa että pystyy nämä paikalliskielet helpommin omaksumaan kuin joku muu niin se on tietysti etu siinä tilanteessa että sopeutuu paremmin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan kykenee paremmin kommunikoimaan

nyt tässä on äänessä kansanedustaja joka on usean auton tuonut elämänsä varrella verovapaasti suomeen eli jossain määrin tiedän sen edun mikä tähän kätkeytyy

haluaisin kysyä niiltä edustajilta jotka tätä asiaa ovat olleet ajamassa mikä on ideana ollut alun pitäen siinä että ulkomailta voi auton tuoda verovapaasti suomeen

meillä on arvoisa puhemies kylläkin ollut ongelmia tähän saakka ivyn parlamentaarisen yleiskokouksen lausunnoissa jotka selkeästi ovat useissa tilanteissa poikenneet muista mutta tähänhän muun muassa nyt viime aikoina on kiinnitetty huomiota ja haluttu jopa yhteistyötä tiivistää niin että ivynkin parlamentaarinen yleiskokous voisi näissä yhteisissä neuvonpidoissa mahdollisesti tulevaisuudessa olla mukana jos peruskriteereistä voidaan sopia toistan

siinä ei ole ollut se idea että siinä on palkkakompensaatiota vaan siinä on yksinkertaisesti idea se että ihmiset ovat käyttäneet autoja ulkomailla on ostettu erilaisissa olosuhteissa usein maissa joissa verotus on kokonaan toista kuin suomessa autoveron osalta ja on ymmärrettävää että silloin tämän käytetyn auton kohdalla kun ihmisillä on tietysti tarve mahdollisesti se tuoda suomeen jopa muuttoautona niin että siinä muutetaan tavaroita suomeen huomioidaan tuo auton käyttö ja silloin tässä tehdään tämä verohelpotus

kysymys ei ole alistamisesta vaan yhteistyöstä

nyt tässä on kuitenkin aivan uskomaton järjestely rakennettu tähän esityksen taakse eli ihmisen ei tarvitse käyttää tätä autoa ulkomailla vaan hän saattaa sen säilöä suomeen jolloin sillä ei ole minkäänlaista käyttämiseen liittyvää linkkiä

laakso pohdiskeli sitä että medvedevin aloitteen ydin on se että tämä uusi turva arkkitehtuuri muodostaisi järjestön joka tekisi sitovia päätöksiä

arvoisa puhemies

olisin ed

katajalle vaan huomauttanut kun tässä on jatkuvasti keskustelua siitä että jostakin tulosta on jo maksettu veroa ja se täytyy huomioida sitten kun lisäverotusta mietitään että itse asiassa kun menette edustaja kauppaan niin te olette siitä rahasta jolla sinne kauppaan menette ostoksille joskus maksanut jonkun veron ja silti siinä on arvonlisävero päällä kun ostatte hyödykkeitä kaupassa

kansainvälisen oikeuden mukaan yhdistyneillä kansakunnilla on vastuu kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta ja yk tekee jopa äänestyspäätöksiä turvallisuusneuvosto tehdessään äänestyspäätöksiä tekee sitovia päätöksiä

se voi kun viisi pysyvää jäsentä ovat konsensuksessa tehdä kaikkia jäsenvaltoja sitovia päätöksiä ja siihen tietysti kansainvälinen oikeus perustuu myöskin turvallisuuden rakentamisen osalta mikä on ykn perustehtävä alun pitäen

tämähän on loppuun kiertymätön kehä jos me lähdemme jatkuvasti pohtimaan eri verotusmuotoja siitä onko jostakin rahasta tai tulosta jossakin kierron kuluessa joku veromuoto otettu

kyllä meidän täytyy arvioida tätä asiaa kokonaisuutena ja siltä pohjalta tehdä nämä veropoliittiset ratkaisut eikä aina veivata siihen että jostakin rahasta joku veroja maksa ja vielä vastaus puudutusta ja kaataa jos vero on jo maksettu

etyjin päätöksenteko perustuu konsensukseen yhteisymmärrykseen niin että kaikki valtiot ovat yhteisymmärryksessä mukana ja silloin se sitovuus mitä ed

laakso tässä nyt oli kysymässä tulee nimenomaan siitä että neuvotteluprosessin tuloksena kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät sen yhteisen lopputuleman ja silloin siinä on tietysti voimakas moraalinen ja poliittinen sidonta mukana vaikka ei voidakaan sanoa että se on juridisesti sidottu

mutta jos valtion päämiehet tai hallituksen edustajat sopivat jonkun asian yhdessä niin kyllähän se tietysti voimakkaasti sitoo myöskin vaikka se ei ole ylikansallista päätöksentekoa

itse olisin huolissani siitä että me rakentaisimme tällä lailla ikään kuin turvallisuuspolitiikan lohkolle tämmöisiä uusia ylikansallista päätöksentekoa omaavia elimiä

minä jo tunnistan sen että eurooppalaisessa integraatiossa eu tasolla tätä tietä on kuljettu mutta siinä onkin laajasta koheesioturvallisuudesta kysymys ja vähän toisen tyyppisestä päätöksentekojärjestelmästä kokonaisuudessaan

kuuntelin edustajien rajala ja heinonen puheenvuorot huolella ja tuntuu siltä että rikka toisen silmässä peittää malkan omassa silmässä

yleensä kannattaa lähteä tämmöisessä aiheessa liikkeelle siitä että ensin kertoo omasta itsestään ja sitten kertoo omasta puolueestaan jonka tuntee parhaiten ja sitten rupeaa pohtimaan muiden toimia näissä asioissa

me ammattiyhdistysliikkeen rahoitusta vaalikampanjassa nauttineet olemme jatkuvasti kertoneet että me olemme palkansaajien asialla me olemme niissä kysymyksissä samaa mieltä mitä ammattiliitot tukevat

me tiedämme ja äänestäjät tietävät kenen asialla kukin liikkuu

arvoisa puhemies

skinnari kuvasi erinomaisen hyvin sen mistä tässä transaktioverossa tai rahamarkkinaverossa on kysymys eli siitä että meillä on kaikessa kaupankäynnissä välillisiä veroja

kun rahaomaisuutta myydään niin ei ole verottajaa välissä

se koskee tietenkin arvopaperikauppaa osakkeiden kauppaa se koskettaa valuuttakauppaa se koskettaa johdannaiskauppaa se koskettaa joukkovelkakirjojen ostoa ja myyntiä

kanerva kysyi sosialidemokraattien kantaa ja pohdiskeli kuinka me tässä ikään kuin horjumme koska olemme tukeneet eun kriisinhallintaa ja pidämme tärkeänä myöskin kansallisen turvallisuuspolitiikan kriisinhallintaan liittyvää konsensusta

valitettavasti se on nollan prosentin tasolla tällä hetkellä se on valmiustilassa koska tietenkin tämä asia pitää pyrkiä jo hoitamaan euroopan unionin tasolla ja valitettavasti meidän porvarihallitus on tässäkin suhteessa passiivinen

silloin kun verottaja on paikalla se on myöskin valvojana ja tämän finanssikriisin yksi suurimpia ongelmia on se että me emme nähneet mitä tapahtuu koska ei ole valvontaa

meillä on se näkemys että tämä raha ehkä olisi voitu käyttää itse somalian kehityksen kannalta rannikkovartioston kehittämisen kannalta ja näiden ongelmien ratkaisun kannalta paremmin kuin ehkä tässä muodossa

sen takia tätä joudutaan kriittisesti lähestymään myöskin

en malta olla vastaamatta ed

onko tässä logiikka sitten jos mennään pidemmälle sen kaltainen kysyn niiltä jotka tätä ovat vahvasti ajaneet että ylipäätään kaikki mahdollinen muuttotavara voitaisiinkin taltioida suomeen etukäteen ostaa täällä varastot täyteen kamaa verovapaasti ja sitten aikanaan kun muutetaan todetaan vaan että juu nämä olivat näitä meidän muuttotavaroita että tänne kyllä ostettiin varastoon ja kotia kun taas rakennetaan suomessa uudestaan niin kaikki tavarat ovat verovapaasti hankittuja

eroksessa sai satakolmekymmentäyksi ja siinä mietintö ja äänestin vahingossa jaa vaikka piti äänestää ei ole käsitelty vaan mietintö ja edustaa rajamäki

hyvä on hyvä on hyvä on

minulle henkilökohtaisesti se näyttäytyy siltä että venäjä kokee tiettyä ulkopuolisuutta euroatlanttisella tasolla kovan turvallisuuden ytimestä

se ei ole siis naton jäsen eikä se ole hakeutumassakaan natoon etyjistä ei koskaan luonteensakaan vuoksi ollut tulossakaan sotilasliittoa vaan se on tähän laajaan turvallisuuteen ankkuroitunut järjestö

minä olen lukenut tämän näin ja tämä voi olla täysin virheellinen luenta että venäjä tällä avauksellaan pyrkii itse asiassa kompensoimaan sitä puutetta että se kokee ettei se ole siinä varsinaisessa turvallisuusytimessä mitä nato sisällään pitää ja tämän järjestelyn kautta sitoisi naton ja nämä muut elimet samaan pakettiin ja olisi itse siinä ytimessä mukana

kaikissa näissä puheenvuoroissa on korostettu kansainvälisen vastuun tarvetta ja pohdittu sitä että meillä on siis taisteluosastoja tai valmiusosasto ehkä se olisi parempi termi tässä jotka ovat käyttökunnossa ja me emme käytä niitä

minut saatetaan ampua tästä alas välittömästi

me emme käytä niitä

arvoisa puhemies

minä itse olen entinen akatemian tutkija ja sitä kautta tietysti koen vähän jääviksi tähän asiaan reagoinnin mutta kun se on niin kaukana historiassa omalta puoleltani uskallan ottaa tähän kantaa

jukka mäkelä täällä totesi että ne edustajat jotka tässä salissa ovat äänestäneet yliopistolakia vastaan loogisesti äänestävät myöskin tätä esitystä vastaan

meidän ei tarvitse tulipaloja keksiä niitä on

maailmalla on esimerkkejä juuri tällaisista yksityispohjaisista korkeakoulujärjestelmistä jotka keskittyvät tieteenaloittaisesti keskittyvät alueellisesti ja jättävät sitten monen muun tyyppisen yliopistotoiminnan heikoille

panostetaan huippuihin ja silloin tapahtuu luonnollisesti niin että sinne jää myöskin heikompaa

tässä tavallaan hyvin loogisesti porvarihallitus etenee omaa tietänsä jossa rakentamalla pala kerrallaan edetään kohti aivan toisen tyyppistä ylipistojärjestelmää kuin tällä hetkellä

vahasalon toteamus siitä että tällä halutaan turvata nimenomaan tutkijoiden asema muuttamalla tutkijoiden asemaa

ukkolan välipuheessaan heittämään haasteeseen siltä osin kun hän pyysi että joku kertoisi meille mitä suomen ensimmäisellä ykn turvaneuvoston jäsenyyskaudella suomi sai todella aikaiseksi

näiden salt neuvottelujen pohjalta ei ainoastaan saatu näitä aseistariisuntasopimuksia tai hillintäsopimuksia tuossa vaiheessa varustelun hillinnän sopimuksia vaan käynnistyi myöskin etyj etyk prosessi

tsekkoslovakian miehityksen jälkeen kylmä sota kärjistyi voimakkaasti suurvaltojen välillä ja myöskin vietnamin sota oli käynnissä ja suomen rooli oli keskeinen turvaneuvoston jäsenenä liennyttämässä suurvaltajännitettä joka silloin vaikutti ykssa hyvin voimakkaasti ed

arvoisa puhemies

tämän halusin vain lyhyesti sanoa kun täällä eduskunnassa arvoisa puhemies monta kertaa halutaan heitellä vähätellä ja todeta ettei sillä ja tällä ole mitään merkitystä ja sitten kun ruvetaan katsomaan tarkemmin asioita me näemme että todella suomi pienenä valtiona yk tasoisen järjestön toiminnoissa pystyy antamaan juuri tämän välittävän roolinsa vuoksi koko ajan merkittävämmän panoksen ja soisin että eduskunta antaisi sille tukensa eikä tällaisilla kepeillä huomautuksilla vain vähättelisi

ei nimenomaan pidä olla sinisilmäinen

menisin sen jälkeen sitten tähän varsinaiseen puheenvuorooni joka käsittelee tätä hallituksen toimenpidekertomusta ja ulkoasiainvaliokunnan mietintöä aivan lyhyesti

aivan lyhyesti

laaksolta voi aina kysyä sen että jos kansallisia ratifiointeja jäädään odottamaan vaikka oltaisiin kansainvälisen järjestön tasolla johonkin sitouduttukin jos ratifiointi jää tekemättä niin se sitoutuminen on ilmassa

meille on syntynyt johdannaismarkkinat jotka ovat hallitseva ilmiö rahamarkkinoilla finanssimarkkinoilla tällä hetkellä johdannaismarkkinat jotka ovat irronneet täysin reaalitaloudesta

yksi seikka on tietenkin se että ykn rooli ylipäätään kansainvälisessä poliittisessa kehityskeskustelussa on jäänyt taaemmaksi

laakso myöskin pohdiskeli tätä vaalitarkkailua ja sitä että pitäisi kansanedustajien laajemminkin osallistua eikä vain euroopan neuvoston ja etyj valtuuskunnan jäsenten

tässä olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä mutta minusta se ei edellytä sitä mitä hän ehdotti että suomi lähtisi tai suomen parlamentti lähtisi seuraamaan vaaleja vaan olisi luontevampaa pyrkiä avaamaan nämä etyj valtuuskunnat ja euroopan neuvoston valtuuskunnat niin että niihin vaalitarkkailutilanteisiin voisivat osallistua muutkin kuin pysyvät tai varajäsenet jolloin tämä mahdollistuisi mistä ed

tämä kun muodostui katteettomaksi tämä finanssimarkkinoilla tapahtuva operointi johti finanssikriisiin jota me nyt juuri maksamme reaalitalouden tasolla ja viime kädessä julkisen talouden tasolla

tässä suhteessa ei pidä olla sinisilmäinen kun me vaadimme valvontaa ja me vaadimme myöskin että nämä spekulatiiviset rahoitusliikkeet joilla ei ole mitään tekemistä verenkierron kanssa kun me puhumme kansantaloudesta täytyy saattaa myöskin maksumiehiksi ja verolle

siellä liikkuvat ne suuret miljardit jotka on syytä ottaa tähän yleiseen käyttöön koska myöskin yritysjohtajat käyttävät monella tavalla tätä julkista yhteiskuntaa hyväksensä ja yritykset toimivat reaalitaloudessa joka toimii tässä kokonaisuudessa jota myöskin tämä hyvinvointiyhteiskunta ylläpitää

sanoin että se on tietysti taktinen syy turvaneuvoston jäsenyyden perusteena sille kehitysyhteistyöllä on itseisarvoa globaalin köyhyyden ongelmien ratkaisemisessa

eräs keskeinen seikka jonka me olemme aivan ponteen laittaneet valiokuntana se on ihan ponsiseikka on se että suomi on keskeinen vaikka meidän määrärahamme ovat edelleen pieniä suhteessa esimerkiksi muihin pohjoismaihin rahoittaja yk järjestelmälle monenkeskiselle järjestelmälle

mutta minä en yhdy siihen että tältä pohjalta me arvioisimme ja vaikeuttaisimme entistä enemmän niiden ihmisten asemaa jotka ovat muuttamassa jotka hakevat perustellusti elintilaa toimintatilaa ja suojaa naapurimaistamme

tästä huolimatta arvoisa puhemies suomi on voimakkaan aliedustettu ykn virkaportaissa kansainvälisissä järjestöissä olevassa asiantuntijakaartissa